euroopan parlamentti on tuominnut kiinassa tapahtuneet mielipidevankien sisäelinryöstöt ja pyytänyt jäsenmaita ottamaan ne julkisesti esille sekä tiedottamaan niistä kiinaan matkustaville kansalaisilleen

vastaus on ainakin yhdessä suhteessa selvä

eurokriisi on alleviivannut sitä tosiasiaa että olemme kulttuurisesti taloudellisesti poliittisesti ja kielellisesti niin epäyhtenäinen alue että eun liittovaltiolta puuttuu perusta

kasvavien elämänkatsomuksellisten ja kulttuuriristiriitojen kanssa on opittava elämään

liittovaltioajatukselta vie pohjan myös yhteisen ulkopolitiikan mahdottomuus ohi sellaisten itsellisten ykn turvaneuvostossa pysyvinä jäseninä vaikuttavien ydinasevaltojen kuin ison britannian ja ranskan

eu on ollut itsenäisten valtioiden liittona onnistunut vakautta ja vaurautta eurooppaan tuottanut hanke joka noteerattiin hiljattain myös nobelin rauhanpalkinnolla

sen kehittämiseen haluamme sitoutua

haluamme eu selonteon ja hallitusohjelman mukaisesti kehittää unionia nykyisten perussopimusten pohjalta

sen sijaan eussa tarvitaan vahvempaa sitoutumista yhteisesti sovittuihin sääntöihin ja tavoitteisiin sekä vastuullisuutta ja myös vapautta jäsenmaille toteuttaa omaa sääntelyä ja politiikkaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

eun päätöksentekoa käsittelevää selonteon toteamusta suomi on ollut valmis määräenemmistöpäätöksenteon laajentamiseen ei pidä ymmärtää väärin

siinä puhutaan historiasta ei tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

tämä lakiehdotus on erittäin toivottu ja tärkeä

talouden puolella on tilaa ja tarvettakin maiden välisen yhteistyön syventämiselle

monen yksityistetyn ammattikorkeakoulun kohdalla epäselvyys luovutettavien kiinteistöjen alv kohtelussa on johtanut tilaratkaisuihin liittyvien investointien pysähtymiseen

eli tämän lakimuutoksen myötä tilanne selkiytyy ja ammattikorkeakoulut ovat kiinteistön vuokrauksen osalta samassa asemassa kuin yliopistot tällä hetkellä ja lisäksi ammattikorkeakoulut voivat tehdä tilaratkaisunsa vapaammin joko omina suorina investointeina tai vuokraamalla tarvitsemansa toimitilat mikä helpottaa tietenkin omalta osaltaan ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyviä

suhtaudumme kielteisesti myös omien varojen järjestelmien ja eu verojen kehittämiseen

arvoisa puhemies

eurobondeista todetaan selonteossa linjamme mukaisesti että ne ovat ristiriidassa jäsenvaltioiden velkavastuuseen ja markkinapaineeseen perustuvan emu arkkitehtuurin kanssa

yhteistyö tvon kanssa tässä asiassa olisi kovin toivottavaa mutta se on kangerrellut

keskusta lupaa

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa sisämarkkinoiden vahvistamista muun muassa digitaalisten markkinoiden osalta

arvoisa ministeri mikä on teidän arvionne siitä onko nyt odotettavissa edistymistä tässä yhteistyöasiassa kun merkittävä tvon omistaja fortum tulee mukaan fennovoima hankkeeseen

myös korruption kitkemisessä ihmisoikeusasioissa ihmisten vapaassa liikkuvuudessa ja sen rinnalla yhteisessä rajavalvonnassa tarvitsemme laajempaa yhteistyötä

näemme myös eu maiden välisen tiede ja tutkimusyhteistyön hyödyttävän niin suomea kuin koko eurooppaakin kovenevassa globaalissa kilpailussa menestymisessä

yhteistyö esimerkiksi resurssien yhteiskäytön materiaalin yhteishankintojen ja kyberuhkien torjunnan alueilla on järkevää mutta se ei voi korvata maamme ulkoisen turvallisuuden varmistamisessa uskottavaa omaa puolustuskykyä

tällaisia ovat muun muassa voiteluöljyt

lopuksi totean että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on pääsääntöisesti tyytyväinen käsiteltävänä olevan eu selonteon linjauksiin ja katsomme että selonteko tarjoaa toimivan pohjan suomen eu politiikan kehittämiselle tulevina vuosina

toinen tosiasia on että uusimmalla tekniikalla pystytään polttamaan jäteöljyä erittäin puhtaasti myös pienissä polttoyksiköissä

kysyn omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä

onko ekokemin jäteöljyn polttomonopolin suojelu maan etujen mukaista kun toisaalta keruujärjestelmän ohi valuva jäteöljy voitaisiin kustannustehokkaasti ja puhtaasti käyttää hajautettuun energiantuotantoon pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

hallitus on suurten haasteiden edessä

kestävyysvajeen rakennemuutoksen ja taantuman selättäminen yhtä aikaa vaatii rohkeutta tehdä raskaitakin päätöksiä

kotihoidon tuen jakaminen molempien vanhempien kesken on osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa jolla pyritään purkamaan suomen julkisen talouden kestävyysvajetta

päätös kotihoidon tuen jakamisesta ei ole mielestämme onnistunut koska se vähentää vanhempien mahdollisuutta itse päättää lastenhoidosta

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä luottaa hallituksen löytävän kotihoidon tuen muutokseen mallin jonka taakse voimme asettua

tavoitteemme on että malli turvaa mahdollisimman laajan valinnanvapauden

arvoisa puhemies

kuten äsken mainitsin suomalaisia kristillisiä kirkkokuntia ja tunnustuksia edustava suomen ekumeeninen neuvosto on selvittänyt uskonnonvapauskysymysten suhdetta suomen ulkopolitiikkaan

kuitenkaan populismilla ei rakenneta turvallista yhteiskuntaa eikä lisätä kansalaisten luottamusta suomen poliisin toimintaa ja korkeaa ammattitaitoa kohtaan

selvitys tukee sitä näkemystä että suomen tulisi pyrkiä aktiivisempaan rooliin uskonnollisen vainon kohteeksi joutuvien auttamiseksi ja uskonnollisen vainon tuomitsemiseksi maailmassa

kristillisdemokraateille lasten hoitaminen kotona kolmevuotiaaksi saakka on arvovalinta

lasten kehityksen asiantuntijat ovat laajana rintamana sen näkemyksen takana että alle kolmevuotiaan kehityksen kannalta koti on pääsääntöisesti paras hoitopaikka

arvoisa puhemies

tavoitteenamme on ollut tehdä suomesta euroopan turvallisin maa jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena

miten aiotte toimia että tämä mittava pakolaisuutta ai heuttava teema olisi tulevaisuudessa painavammin esillä sekä suomen että myös eun ulkosuhteiden hoidon agendalla

yle julkaisi äskettäin sairaanhoitopiirien välisen potilasvahinkovertailun ja paljastui että sairaanhoitopiirien väliset erot ovat yllättävän suuret

tässä kun olemme suuren sote uudistuksen kynnyksellä voi toimintoja uudelleenjärjesteltäessä käydä niin ettei potilasturvallisuus saa osakseen riittävää huomiota

kuitenkin huono potilasturvallisuus maksaa näiden lukuisten vammautumisten ja kuolemantapausten lisäksi suomalaiselle yhteiskunnalle puhtaasti rahassa mitaten noin miljardi euroa vuodessa

naisten tasa arvoa työelämässä tukisi tehokkaammin vanhemmuuden kustannusten jakaminen tasaisemmin yhteiskunnassa

tällä vaalikaudella tehdyt toimenpiteet ovat mahdollistaneet poliisitoiminnan alijäämän kasvun pysäyttämisen sekä poliisin hyvien toimintavalmiuksien turvaamisen

annamme täyden tukemme pyrkimyksille tämän epäkohdan korjaamiseksi

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo että juuri näillä toimenpiteillä on mahdollistettu välikysymyksessä esille nostettujen arjen turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen ei vain tällä hallituskaudella vaan myös tulevaisuudessa

tulemme tekemään kaiken voitavamme jotta lopullinen lakiesitys olisi perheiden kannalta hyvä

lain valmistelun yhteydessä tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi kuulla sekä järjestöjä että lapsen kehitykseen perehtyneitä asiantuntijoita ja ottaa ennen kaikkea huomioon lapsen etu

toiminnan kehittämisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää että palaute käsitellään nopeasti ja tehokkaasti

omavalvonnan tehostaminen on hyvä tavoite koska toiminnan jatkuva kehittäminen on laadun parantamisen avain

kotihoidon tuen jakamisessa on turvattava myös yksinhuoltajien ja yrittäjien lasten yhdenvertainen oikeus kotihoitoon

hankkeella on onnistuttu turvaamaan poliisin hyvä palvelutaso uudistamalla organisaatiorakennetta ja mitoittamalla henkilöstön määrä oikeaan suhteeseen käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin nähden

isien kotiin jääminen on useissa perheissä taloudellinen kysymys

hallinnon keventämisellä ja resurssien oikeanlaisella suuntaamisella on pystytty varmistamaan kenttä ja rikostorjuntatehtävissä työskentelevien poliisien riittävyys

ministeri räsäsen johdolla sisäministeriössä toteutettu pitkäjänteinen poliisitoimen kehittämistyö on osoitus esimerkillisestä vastuunkantotyöstä

tällä tavalla hallintoa uudelleen järjestelemällä sekä kenttätyön resursseista ja tuloksellisuudesta huolehtien tulisi toimintaa kehittää kaikilla valtionhallinnon aloilla

valtiontalouden laajojen sopeutustoimien keskellä ministeri räsänen on taistellut määrätietoisesti sen puolesta että poliisin resursseista on huolehdittu

kotihoidon tuen jakamisen vastapainoksi ja muutenkin on ryhdyttävä valmistelemaan subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista silloin kun vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona eikä päivähoitoa tarvita lastensuojelullisista tai muista vastaavista syistä

poliisin määrärahoihin ei siis tule lisäleikkauksia ensi vuodelle ja työttömien poliisien määrä on selkeästi laskenut

hallituksen rakennepoliittinen ohjelma on tärkeä kokonaisuus jota kristillisdemokraatit tukevat huolimatta siitä että se sisältää mielestämme vähemmän onnistuneita yksityiskohtia

välikysymyksessä on otettu esille myös suojelupoliisin kyky vastata kansainvälisessä toimintaympäristössä ilmeneviin haasteisiin

juuri tässä tarkoituksessa supolle kohdennetun tasokorotuksen lisäksi sille tuleekin turvata riittävät toimintavaltuudet uusien turvallisuusuhkien kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi

tärkeää on myös panostaa sellaiseen asiantuntijaosaamiseen jota kyberrikollisuuden kaltaiset uudemmat rikoslajit torjuntatyöltä edellyttävät

arvoisa puhemies

sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat yhä enemmän toisiinsa lomittuneita mistä joh tuen suomen tuleekin suhtautua vakavasti kansainvälisiin rikollisuuden ilmiöihin eikä pitää itseään enää pohjoisen lintukotona

esitetystä kritiikistä huolimatta meidän tulee muistaa että suomalaisessa yhteiskunnassa poliisi koetaan edelleen luotettavaksi ja asiantuntevaksi toimijaksi

kristillisdemokraatit toivovat että poliisin tilanteen ylenmääräinen synkistely ja ongelmien liioittelu tai yksittäistapauksien yleistäminen eivät horjuta kansalaisten luottamusta poliisiin ja sen toimintakykyyn

arvoisa puhemies

laadussa me kyllä pärjäämme mutta olemme takamatkalla esimerkiksi logistiikkakustannuksissa ja myös yksikkötyökustannusten kehitys on meillä ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana viennin kannalta epäedullinen

tulevaisuutta rakennettaessa meidän olisi huolehdittava siitä että niin energia raaka aine työvoima kuin logistiikkakustannustenkin osalta säilytämme kilpailukykymme

arvoisa puhemies

näettekö että meillä on metsäpoliittisia keinoja joilla voisimme tukea suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa

jos nyt vielä fennovoima hanke menisi jäihin niin kyllä me joutuisimme mahdottomaan tilanteeseen energia ja ilmastopoliittisten tavoitteidemme kannalta

arvoisa puhemies

on ollut mielenkiintoista seurata tätä keskustelua tämmöisestä sinänsä tärkeästä mutta varsin pienestä asiasta

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti sisältää siinä suhteessa todellakin hyvin vähän uutta että jälleen kerran menojen katteeksi ehdotetaan satojen miljoonien eurojen lainan ottamista niiltä joilla ei ole mitään

rosatom on tällä hetkellä maailmassa tiettävästi aktiivisin uuden ydinvoiman rakentaja ja näin ollen laitostoimittajan teknistä osaamista ei tässä tapauksessa voida kyseenalaistaa

ja jälleen kerran minun on käytettävä tämä puheenvuoro ja muistutettava niin perussuomalaisille kuin kaikille muillekin että kehitysavun leikkaaminen suomen hyvinvoinnin pönkittämiseksi on vastuutonta politiikkaa

mutta avery veryn omalle herzutunut

tämä on erinomainen ehdotus ja asia lähetetään

eduskunnan seuraava täysistuntoon ensi perjantaina kahdeskymmenes päivä viidettä toivon että se menee läpi

toimittajan rooli laitoksen ylläpitämisessä on tietysti merkittävä mutta on huomattava että osa laitoksen tuottamasta sähköstä on rosatomin omistamaa

arvoisa puhemies

työttömyyden vastainen taistelu on meidän yhteinen tehtävämme

vaikka hallitusta on helppo arvostella korkean työttömyyden johdosta on oppositionkin pakko myöntää että talouden yleinen kehitys esimerkiksi suomalaisen vientiteollisuuden päämarkkina alueilla on ollut haasteellisempi kuin kukaan osasi odottaa kolme vuotta sitten

edustaja myllykosken tavoin ajattelen että nyt todellakin tarvitaan uusia malleja joilla joustavoitetaan suurten liikenneinvestointien rahoitusta

infra oyn perustaminen on yksi potentiaalinen vaihtoehto jota ei tule tyrmätä vaan selonteon mukaisesti tulee etsiä sopivia hankkeita mallin testaamiseksi

taloudellinen tilanteemme nyt ja läheisemmässä tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa on ahdistavan raskas ja vaikea niin että minkään noitatempun avulla me emme selviä

onko liikenneministerillä esittää arviota siitä miten ja millä aikataululla tätä asiaa ryhdytään viemään eteenpäin

syynä ei tuolloin ollut tahtotilan tai yrityksen puute vaan taloudelliset realiteetit

arvoisa puhemies

minäkin haluan kiinnittää huomiota liikuntaharrastuksen ja yleensä harrastustoiminnan syrjäytymiskehitystä torjuvaan vaikutukseen lasten ja nuorten elämässä

sama totuus pätee tänä päivänä

pidämme sitä edelleen yhtenä hallituksen loppukauden ja myös seuraavan hallituskauden tärkeimmistä tavoitteista